meillä ministeriössä on nyt jo laitettu rattaat pyörimään sen eteen että me saisimme suomeen omaishoidon kansallisen kehittämisohjelman jossa katsottaisiin hieman laajemmin tätä ikääntyneiden ihmisten hoitoa ja hoivaa

silloin taloudenpito olisi sallinut monia sellaisia toimenpiteitä joita nyt tässä tiukassa tilanteessa ei voida saada aikaiseksi mutta siitä huolimatta me viemme tätä lainsäädäntöhanketta eteenpäin ja pyrimme parantamaan tilannetta niiltä osin kuin se vain on tässä taloudellisessa tilanteessa mahdollista

se ei nimittäin ole riippuvainen yhdestä vanhuspalvelulaista eikä se ole riippuvainen ainoastaan esimerkiksi siitä millä tavalla omais hoitajien asemasta säädetään laissa

arvoisa herra puhemies

meidän täytyy myöskin pystyä katsomaan millä tavalla meidän terveyskeskukset toimivat millä tavalla meidän järjestöt ovat mukana tässä toiminnassa meidän täytyy katsoa millä tavalla yksityisen sektorin palveluita voidaan myöskin hyödyntää niin että saadaan iso hyvä kokonaisuus joka toimii sitten ikääntyneiden ihmisten parhaaksi

tänään on myöskin julkisuudessa jo ministeri virkkunen ilmoittanut että tänne eduskuntaan ollaan tuomassa tieto siitä millä tavalla tästä eteenpäin nämä palaset sitten lähdetään viemään eteenpäin niin että nimenomaan ne sosiaali ja terveysalan epäkohdat jotka tänä päivänä siellä palveluiden piirissä on

vastauksena totean että omaishoidon tuen tai omaishoidon tukeen sisältyvän hoitopalkkion siirtäminen kansaneläkelaitoksen vastattavaksi ei sisälly hallitusohjelmaan eikä sitä ole suunniteltu toteutettavaksi tällä hallituskaudella

jokaiselle peruskoulun päättäneelle taataan koulutuspaikka lukiossa amma tillisessa oppilaitoksessa oppisopimuksessa työpajassa kuntoutuksessa tai muulla tavoin

arvoisa rouva puhemies

arvoisa puhemies

meillähän on meneillään nyt hyvin laaja selvitystyö siitä mitä meidän nykyisessä lastensuojelutyössämme ja sosiaalityössämme on parannettavaa mutta sen lisäksi meillä ministeriössä on valmisteilla myöskin lastensuojelun menneisyyden tutkimuksen aloittaminen ja tästä on käyty keskustelua jo opetusministeriön kanssa koska myöskin koulukotien osalta tämä asia nivoutuu sille puolelle

me kysymme miten on mahdollista että te kirjaatte budjettikirjaan että köyhyys lisääntyy ettekä ole valmiita panostamaan siihen että tällainen kehitys ei jatkuisi

hallitus pyrkii kaikessa toiminnassaan vahvistamaan suomalaisen kuntien itsehallinnon mukaisesti peruskuntia ja niiden kykyä järjestää ja rahoittaa myös sosiaali ja terveyspalveluita

on hyvin erikoista että pääministeri esittää julkisuudessa hurskaita toiveita ja monet kansalaiset ihmettelevätkin eikö pääministeri tiedä että hän istuu hallituksessa

edustaja on aivan oikeassa siinä että meidän täytyy löytää uusia tapoja työskennellä siellä kunnissa ja meidän täytyy niitä hallinnon välisiä raja aitoja pystyä murtamaan

esimerkiksi siinä millä tavalla tieto kulkee hallinnonrajojen yli on tänä päivänä paljon erilaisia haasteita ja tästä johtuen välttämättä ihmiset eivät sitä apua oikea aikaisesti saa

hän voi toimia

otan nyt otteen teidän turun sanomissa kirjoittamastanne kolumnista

ohjelman tavoitteena on tukea kotona asumista mahdollisimman pitkään ja edistää laitoshoidon vähentämistä jotta saavutetaan nykyinen kansallinen tavoite

te toteatte

tähän tarkoitukseen kaste hankkeella ollaan nyt sitten myöskin rahoitusta sinne kuntiin jälleen kerran viemässä jotta kunnissa kehitettäisiin niin järjestöjen kanssa yhteistyössä kuin myöskin yksityinen sektori voi olla tässä yhtenä tekijänä

omaishoidon tuen riittävä rahoitus on turvattava omaishoidon tuen siirtoa kansaneläkelaitokselle tuen kriteerien tarkentamista tulee kiirehtiä

hallituksen uudistustyön tavoite on erikoissairaanhoidon ja perusterveydenhuollon paremman yhteyden aikaansaaminen

tässä voisi hyvänä toimijana olla thl jolla on kattavasti lonkerot ympäri maata ja joka pystyy myöskin patistamaan kuntia tilastoimaan paremmin sitä kuinka paljon niillä näitä omaishoitajia on

kyllä yhdyn kaikkiin niihin edustajien puheenvuoroihin joissa todetaan että tämä biopankkilaki on tärkeä ja että tämä systeemi vaatii pelisäännöt

kyllä pidän tätä henkilökunnan velvollisuutta ilmoittaa epäkohdista ja ehkä sitä pitäisi myöskin kutsua itse asiassa oikeudeksi koska usein tänä päivänä jos henkilökunnasta on puututtu siihen kun on nähty näitä epäkohtia työntekijä on saattanut jopa joutua hankalampaan tilanteeseen siellä omalla työpaikallaan kyllä pidän tätä kohtaa laissa erittäin tärkeänä ja nimenomaan tuon ruotsin mallin mukaisesti

saadaan niitä isompia kokonaisuuksia rakennettua niitä toimintatapoja muutettua ja myöskin niitä asenteita muokattua koska paljon on myöskin kyse siitä millä asenteella työntekijät kunnissa pääsevät sitä työtään tekemään

arvoisa puhemies

mutta varmasti se todellisuus on sitä että me emme koskaan pysty saamaan tilastoitua joka ikistä omaishoitajaa joka siis varsinaisesti sitä työtä tekee koska monet tekevät sitä työtä hiljaa eivätkä pidä edes kovin paljon meteliä jolloin meidänkin pitää olla aktiivisia heidän suuntaansa ja kertoa mitkä heidän oikeutensa ovat

edellisen hallituksen aikana ei keskeneräisistä asioista puhuttu ja nyt meillä todellakin on asia keskeneräinen siltä osin että meillä työryhmän työskentely on vielä kesken ja se heidän väliraporttinsa on vasta tulossa

kun palvelut ovat myös rahoituksen osalta mahdollisimman laajasti saman päätöksenteon alaisuudessa käytettävissä olevat sosiaali ja terveydenhuollon voimavarat voidaan hyödyntää mahdollisimman tarkoituksenmukaisesti ja ihmislähtöisesti

se ei saa päätyä palvelemaan ainoastaan lääkeyrityksiä mutta totta toki se saa myöskin yksityisen rahan voimin tehdä tätä omaa biopankitustaan

esteettömien asuntojen tarve luo painetta asuntojen peruskorjaamiselle sillä kysyntään ei pystytä vastaamaan uudistuotannolla

kun on jo kerrottu että tänne eduskuntaan ollaan kesäkuun puolella jo tuomassa kaikille edustajille tiedoksi ne vaiheet jotka nyt on käyty läpi ja sitten ne seuraavat askeleet tästä eteenpäin niin mitä edustaja rehula nyt ihan eksaktisti olettaa että tässä tilanteessa voi sanoa

kun edustaja mainitsi tuossa kuntauudistuksen niin kuntauudistus lähtee nimenomaan palvelut etunenässä niin että me saamme tämänkin lain implementoitua sinne kuntakenttään valtionosuusjärjestelmä kuntalaki ja koko kuntakentän uudistus niin että palvelut toimivat ja ne pystytään turvaamaan joka ikiselle suomalaiselle samalla tasolla

ja suomalainen potilas esimerkiksi harvinaisine sairauksineen pitää pitää huolta että hän ei jää tässä tämän järjestelmän jalkoihin ja näin tämä laki on nyt kirjoitettu että ei jäisi

sosiaali ja terveydenhuollon uudistuksella parannetaan väestön yhdenvertaista pääsyä oikea aikaisiin ja tarpeenmukaisiin palveluihin vahvistetaan palvelu ja hoitopolkujen toimivuutta vähennetään tarpeetonta päällekkäisyyttä sekä puretaan hallinnonalojen välistä raja aitaa

hallitus avustaa erilaisin korjausavustuksin vanhusten ja vammaisten asuntojen korjaamista erilaisten liikkumisesteiden poistamista ja uusien hissien rakentamista

hyvän lainsäädännön alla on aina yksilön oli hän sitten potilas tai terve näytteen luovuttaja helpompi antaa suostumuksensa näytteen luovuttamiselle

tänä päivänä todellakin kun on näytteen luovuttanut se on yhteen yksittäiseen tutkimukseen kohdistunut ja tämä tutkijoiden välinen tiedonvaihto ei ole ollut niin hyvää eikä ole sitten edistänyt

tässä edustaja virolainen mainitsi ansiokkaan työn tehneen professori palotien ja kyllä se näin on että tämä on yksi niistä hankkeista joita hän elinaikanaan vei eteenpäin ja tämä on oikeastaan kunnianosoitus hänelle että nyt täällä eduskunnassa ollaan vihdoinkin tästä asiasta päättämässä

arvoisa puhemies

arvoisa puhemies

riittävän vahvalla palveluiden järjestäjällä on tosiasialliset mahdollisuudet viedä palveluita ihmisten lähelle myös uudenlaisilla tavoilla esimerkiksi liikkuvina tai sähköisinä palveluina

biopankit ovat todellakin tärkeitä koska meillä yhteiskunta kuluttaa todella paljon rahaa tutkimuskulttuurin ylläpitämiseen tutkijoiden koulutukseen mutta tässä nykyisessä käytännössä tätä näytekokoelmaa ei saa hyödyntää kuin suunniteltuun ja hyvin kapeaan tutkimukseen

jyrki kataisen hallituksen sosiaali ja terveydenhuollon uudistuksen yhteydessä tullaan kiinnittämään erityistä huomiota päivittäin tai usein tarvittavien lähipalveluiden turvaamiseen

tämä on aidosti vakava ongelma ja sen vuoksi kunta ja palvelurakenneuudistuksessa täytyy panostaa juuri siihen millä tavalla ne meidän palvelumme ihan aidosti toimivat ja minkälaista henkilöstöä meidän palveluidemme piirissä on niin että osaaminen mitoitukset ja muut sellaiset seikat jotka vaikuttavat siihen hoivan inhimillisyyteen ovat kunnossa

budjettiriihessä tehdyn kuuden puolueen sopimuksen mukaisesti henkilöstömäärää koskevan vähimmäissuosituksen toteutumista aletaan seurata tehostetulla valvonnalla

sitten pitää totta kai myöskin potilaalle olla tästä hyötyä ja potilas voi siis myöskin hyötyä biopankituksesta niin kuin tässä edustaja toivakka peräänkuulutti

hallitus pitää selvänä että vahva ja toimiva julkinen terveydenhuolto vahva ja toimiva julkinen terveydenhuolto turvaa parhaalla mahdollisella tavalla kansalaisten yhdenvertaiset ja korkeatasoiset palvelut

eli kun tästä biopankitetusta näytteestä tehdään hyvin kattava biologinen analytiikka ja tulokset näistä kerätään sitten keskitetysti yhteen paikkaan niin totta kai tämä auttaa myöskin potilasta saamaan parempaa tietoa ja edistää siinä sivussa myöskin tätä tärkeää tutkimusta

tuossa juuri keskustelimme voiko tämän tarkemmin nyt edustaja rehulalle tässä yhteydessä sanoa koska edustaja rehula varmasti viittaa tässä monikanavarahoitukseen ja se kuuluu puolestaan ministeri risikon puolelle jos hän sitten omalta osaltaan tästä jatkaa

kuntauudistuksen ja palvelurakenneuudistuksen toteutus ja yhteensovitus on ratkaistava alueellisesti paikallisten päättäjien ja kuntalaisten parhaaseen tietoon nojautuen

arvoisa herra puhemies

mitä tulee sitten siihen millä tavalla meillä vanhuspalveluissa työpaikat saataisiin vetovoimaisiksi niin siinä tarvitaan kyllä muutakin kuin pelkästään lainsäädäntötyötä

sdp haluaa tukea perheiden hyvinvointia sdp haluaa tukea päiväkotien ja koulujen tärkeää työtä sdp haluaa tukea suomen hyvinvointia edistämällä sitä että meiltä perheistä kumpuaa se hyvinvointi ja leviää laajalle tähän yhteiskuntaan ja nämä meidän parannusehdotuksemme löytyvät meidän vaihtobudjetistamme

viranomaistehtävistä täällä kysyttiin

hallituksen tavoitteena on vahvistaa vahvoja peruskuntia ja antaa kunnallisen itsehallinnon kautta kuntalaisille mahdollisuus vaikuttaa sosiaali ja terveyspalveluiden käytännön järjestämiseen

tarvitaan asenneilmaston muuttamista sitä tapaa jolla meillä esimerkiksi johdetaan näissä laitoksissa niin että henkilökunta itse pääsee myöskin kehittämään tätä työtä ja heitä kuullaan

kyllä nyt täytyy sanoa että ministerin puhe on paikoin jopa näitä reumasairaalan asiakkaita kohtaan pilkkaavaa koska me puhumme nyt lapsista jotka tarvitsevat tätä hoitoa ja me puhumme aikuisista jotka tarvitsevat tätä hoitoa työkykynsä ylläpitämiseksi

näidenkin uudistusten implementoinnin aikana on hyvin tärkeää että henkilökunta otetaan mukaan tähän työhön

hallitus edistää kuntaliitoksia vapaaehtoisuuden pohjalta

jos te tutustuisitte meidän vaihtoehtobudjettiimme ja mahdollisesti menisitte sen kanssa valtionvarainministeri kataisen pakeille ja pyrkisitte suostuttelemaan häntä ottamaan nämä meidän vaihtoehtobudjettimme linjaukset hallituksen linjausten sijalle niin eiköhän sitä lisärahaakin löydy sitten sinne perheiden hyvinvointiin

hallitusohjelman mukaan vahva peruskunta pystyy kantamaan paitsi palveluiden järjestämisvastuun myös vastuun kunnan omasta palvelutuotannosta

tässä kun ministeri risikko vastaa tästä fimean puolesta niin täytyy sanoa että hän on hyvin ansiokkaasti ollut mukana tätä lakia valmistelemassa siellä fimean puolella myöskin käynyt keskusteluja siitä millä tavalla nämä vastuut saadaan jaettua niin että ei tehdä päällekkäistä työtä ja saadaan nämä meidän suomen parhaat resurssimme kohdistettua sinne minne ne kuuluvat ja tästä ehkä sitten ministeri risikko voi tarkemmin antaa selostusta

ministeri on ollut tietoinen omien sanojensa mukaan tammikuusta asti

arvoisa puhemies

vahva ja itsenäinen kunta kykenee hallitsemaan markkinoita palveluiden tuotantotapojen monipuolistuessa ja vastaamaan vaatimuksiin asukkaiden valinnanvapauden lisäämisestä

nyt kysynkin sitten varavaltiovarainministeriltä

hallitusohjelman mukaan kunta voi tuottaa palvelut itse tai yhdessä toisten kuntien kanssa tai ostaa niitä toiselta kunnalta tai yksityiseltä palveluntuottajalta

toimintaa on johdettava siten että se tukee laadukasta asiakaslähtöisten sosiaali ja terveyspalvelujen kokonaisuutta kuntouttavan työotteen edistämistä eri viranomaisten ja ammattiryhmien yhteistyötä sekä toimintatapojen kehittämistä

tämä meidän esitys pääpiirteittäin noudattaa näitä pohjoismaisia käytäntöjä ottaen huomioon kansallisen viitekehyksen lainsäädännön terveydenhuollon alalla sekä alan muun kehityksen

nimittäin kun keskusta hallituksessaoloaikanaan ei tätä verovapausasiaa hoitanut minkä takia te yhtäkkiä olette muuttaneet mielipidettänne ja nyt lähteneet ajamaan sitä niin tiuhasti

tämä hallitusohjelman mukainen kirjaus täsmentyy sosiaali ja terveydenhuollon palvelurakenneuudistuksessa siten että nykyiset julkiset palvelut ja niiden tuottamisen edellytykset vahvistuvat

siis onko edustaja sitä vastaan että meillä vanhustenhuollossa katsotaan nämä henkilöstömitoitukset ja niin että siellä ihan aidosti on riittävästi henkilökuntaa sitten niin laitoksissa kuin kotihoidon puolella

tässä on todellakin niin kuin edustaja virtanen totesi jotain kritiikkiä ollut byrokratiaan liittyen mutta nyt tässä todellakin on tehty niin hyvä valmistelutyö että turhaa byrokratiaa on saatu karsittua

kaikki varmasti ovat sitä mieltä että meillä täytyy saada painopistettä muutettua esimerkiksi siitä että meillä terveyskeskusten pitkäaikaisosastoilla makuutetaan ikääntyneitä ihmisiä jotka itse asiassa siellä ollessaan päätyvät huonompaan kuntoon kuin sinne mennessään

kyllä siinä on kysymys huomattavasti laajemmasta asiasta siitä että meillä esimerkiksi juuri vammaisten lasten vanhemmat pystyvät omaa omaishoitajuuttaan toteuttamaan paremmin ja iäkkäät ihmiset saavat tueksi palveluita jotta pystyisivät sitä työtä ihan aidosti tekemään ja tätä varten se että on perustettu työryhmä on vain ja ainoastaan hyvä asia

palvelurakenteen uudistusta ja henkilöstökysymyksiä ei voida tarkastella välikysymyksessä esitetyllä tavalla pelkästään terveydenhuollon kannalta

ja minä näen että tällä pohjalla joka tässä laissa nyt on varmasti kun siellä valiokunnassa sitten näitä kuulemisia järjestetään asiantuntijatkin pystyvät tämän todistamaan että niin vähällä byrokratialla kuin vain mahdollista tätä biopankkitoimintaa sitten meillä suomessa tullaan pyörittämään

hallitus lähteekin siitä että henkilöstön riittävyyttä tulee tarkastella sekä sosiaalihuollon että terveydenhuollon tarpeet käsittävänä kokonaisuutena

tämä ei varmasti voi olla tarkoitus

edustajan kysymykseen ehkä tarkennuksena voisin todeta että kun tämä on iso kokonaisuus niin me tarvitsemme myöskin henkilökuntaa sinne kuntouttavan työn puolelle katsomaan sitä isompaa kokonaisuutta

palvelurakenteiden ohella myös henkilöstön tehtävärakenteita on uudistettava jotta työskentely vanhuspalveluissa on henkilöstölle mielekästä

vielä senkin kysyisin että ei kai sitten keskustan piirissä muuten vain näitä asioita heitellä ilmaan kyllä kai teilläkin on työryhmiä näiden asioiden tueksi

tämä yhteiskunta ei voi olla kapea alainen jossa byrokraattisesti katsotaan vaan joitain asioita vaan meidän pitää miettiä millä tavalla me kaikki voimme osallistua tähän ja silloin me puhumme myöskin järjestöjen osallisuudesta tähän työhön

meidän pitää kertakaikkisesti saada meidän sosiaali ja terveydenhuoltomme rakenne sellaiseksi että se kestää myöskin pitkälle tulevaisuuteen

tämä on isompi kokonaisuus ja tähän tarvitaan kyllä koko suomi

siinä me puhumme juuri näistä edustaja rehulan mainitsemista ihmisten palveluista siitä millä tavalla terveyskeskukseen pääsee millä tavalla vaikkapa perheiden tuiki tärkeät palvelut saadaan toimimaan

olennainen kysymys tulevaisuuden kannalta on kuinka edes osa heistä saadaan palaamaan alalle

siihen liittyy tämä koko kuntauudistus niin ikään että me saamme leveämmät hartiat niin että ne palvelut voitaisiin turvata sinne pitkälle tulevaisuuteen

palvelurakenteiden ohella myös henkilöstön tehtävärakenteita on uudistettava jotta työskentely sosiaali ja terveyspalveluiden piirissä on henkilöstölle mielekästä